koko maan talouden aluekehityksen ja turvallisuuden kannalta on nyt väistämätöntä tässä talouskriisissä panna pääratamme pohjanmaan ja savon rata kuntoon

viime syksynä kansaneläkelaitoksen valtuutetuissa vaadimme sosiaali ja terveysministeriöltä pikaisia toimia sosiaaliturvan muutoksenhaun nopeuttamiseksi

arvoisa puhemies

nyt valitettavasti on näkynyt kyllä että omistajaohjauksessa on menty valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön selän taakse ja ministeri on vähän valikoinut eduskunnalle esimerkiksi että metsäteollisuuden työntekijät eivät ole mikään erityinen puuttumisen asia on vähän valikoitu tätä omistajaohjaustarvetta

useiden erikoislääkäreidenkin ammattitaito kyseenalaistetaan potilasta näkemättömän kelan lääkärin tai muun toimesta ja tästä aiheutuu erittäin vakavia ei pelkästään fyysisiä vaan myös henkisiä vakavia seurauksia kyseiselle potilaalle ja myös hänen läheisilleen

erittäin vakavaa on se että tässä nimenomaan kuntien rooli kasvaa vaikka kunnilla ei ole tähän riittävää asiantuntija ja voimavararesursointia

oikeusvaltion ja hyvinvointivaltion kannalta on kansallinen häpeä että meillä perusturvallisuuden ja toimeentuloturvan toteutumisen rajoilla elävät henkilöt joutuvat yli vuoden valituskierteessä hoitamaan toimeentuloonsa liittyviä perusasioita

ja on hyvin tärkeätä että tässä tilanteessa me vahvistamme nimenomaan kansallisten pelien asemaa näitä yksityisiä peliyhtiöitä vastaan myös siinä että emme käytä pelituottoja sellaisiin kohteisiin jotka rahoitetaan normaalin talousarvion kautta

edellytimme silloin kreikan lainajärjestelyn käsittelyn yhteydessä että veronmaksajille mahdollisesti lankeavan taakan jakamisen pitää tapahtua rahoituslaitosten kanssa ja että myös laina olisi silloin pitänyt antaa ensisijaisena ja luotolle olisi pitänyt saada vakuudet

maa ja rajan rlle mies vaivaiset olut metsätalousvaliokunnan jäsenille ilmoitetaan että valiokunta kokoontuu välittömästi tämän täysistunnon päätyttyä valiokunnan huoneeseen valitsemaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

tässä suhteessa minusta ei missään nimessä ole hyväksyttävää se että ministeri lähtee nyt virkamiehen selän takana puuttumaan aivan kuten pääministeri minusta ihan oikein kuvasi oikeudellisiin tulkintoihin

kyllähän tämä on aika vakavaa viestintää että tässä ollaan todella hutaisemalla tekemässä valtion rahoilla veronmaksajien rajoilla järjestelyä jota varmasti ei tämä eduskunta ole tämän vastuun mukaisella tavalla pystynyt käymään läpi

edustuksellisen demokratian ja se tarkoittaa tämän talon ja eduskunnan on toimittava ensi vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä niin että ne käsittelyn nopeuttamiseen liittyvät kaikki taloudelliset edellytykset voimavarat pystytään varmistamaan

ajatellaan vaikka pelastushelikoptereiden normaaliin turvallisuuteen liittyviä menoja joiden operaattorikustannukset nyt olivat muun muassa raha automaattiyhdistyksen kautta pitkälti rahoitettavana

yhdyn myös siihen että johdon ahneuden ja saalistamisen esilleotto olisi paljon tärkeämpää nyt tässä tilanteessa kansan oikeudentajun näkökulmasta kuin puhua siitä että nälkäpalkalla elävät perheet ja tiukalla olevat ihmiset tinkisivät entistä enemmän

eurojärjestelmän luottamuksen palauttaminen ja nämä toimet ovat yleisesti ottaen erittäin tärkeitä mutta meidän pitää tässä yhteydessä voimakkaasti painottaa nopeita ja tehokkaita rahoitusmarkkinoiden vastuuta kasvattavia toimia ja todella viedä vahvasti ja vahvemmin eteenpäin pankki ja rahoitusmarkkinaveroon liittyviä esityksiä

tämä etääntyy kansalaisen näkökulmasta varsin kauas

nyt ministeri hautalan niin kotimaiset kuin ulkomaiset oikeudelliset arviot ovat kyllä minusta vakavalla tavalla herättämässä kysymyksen siitä että tämä suomalainen perinne ei kai voine jatkua niin että ottaa täyden poliittisen vastuun eikä eroa

edelleen olen hyvin huolissani että hallituksella ei ole strategista logistista näkemystä siitä miten suomen kilpailuasema esimerkiksi venäjän liikenteen kuljetusten osalta raideliikenteessä hoidetaan

raidekilpailusta päättäminen on tehtävä jäsenmaassa ja tietysti tehtävä sillä tavalla että me varmistamme suomen erityisolosuhteiden kuljetusjärjestelmiä ja liikenneturvallisuuden huomioon ottamisen

haluan myös tässä yhteydessä kiinnittää huomion siihen että eläkeratkaisujen osalta on kyllä myöskin paremman oikeusturvan varmistamiseksi työkyvyttömyyseläkepäätöksissä käytävä myöskin läpi mitä toimenpiteitä tarvitaan tilanteissa joissa vakuutusyhtiöt hylkäävät työkyvyttömyyseläkepäätöksiä huolimatta perusteellisista lääketieteellisistä tutkimuksista

jokainen maa ottaa asiat vastuullisesti selvittää muun muassa alaikäisten osalta heidän matkareittinsä selvittää iät torjuu laitonta maahanmuuttoa euroopan unionin yhteisten linjausten mukaan

hankkeiden osalta

kilpailu ei ole oikotie onneen

kokonaissäästöjen syntyminen ja merkittävä palvelutason paraneminen raideliikenteessä kilpailutuksen kautta on kyllä asiantuntijaselvitysten mukaan epätodennäköistä

talouden ja suomen jälleenrakentamisen edellytykset löytyvät vain sosiaalisesti oikeudenmukaisen rahavallasta vapaan kansanvallan kautta

erittäin vakavia ovat tietysti tämän järjestelmän myötä syntyvät riskit

arvoisa puhemies

soinin puheenvuoroa kuunnellessani mietin järkyttyneenä onko puhumassa perustuslaillisten kansanedustaja vai se perussuomalaisten kansanedustaja joka ainakin on kertonut historiallisen perinteensä olevan suomen maaseudun puolueesta

te vastaatte siitä että oikeata muutosta tapahtuu

kilpailun avaaminen ei todella tuota suoraa taloudellista hyötyä

ne kasvavat koko ympäristönsuojelun näkökulmasta

toki eduskunnan suuri valiokunta ja erityisvaliokunnat vaikuttavat hallituksen eu linjauksiin maatalouspolitiikassa ja monessa muussa mutta on kyllä myöskin syytä tuoda se näkökohta esille että mitä tulee toissijaisuusperiaatteeseen silloin kun kyse on kansallisesti keskeisten etujen valvonnasta esimerkiksi jäsenyyssopimukseen liittyvistä kansallisten erityisolosuhteiden huomioon ottamisen varmistamisesta niin kyllä sellaisessa tilanteessa ennakoiva edunvalvonta edellyttää myöskin sellaista toimintamallia jossa suomi voi tältä osin edellyttää myös kansallisen parlamentin ja suomen erillistä puhevaltaa

edustuksellisen demokratian ja eduskunnan budjettivallan pitäisi puuttua voimakkaammin ja konkreettisemmin tässä vakavassa tilanteessa hyvinvointivaltion perustan täsmärappaukseen

voi kysyä harjoittavatko vakuutuslääkärit vakuutustaloutta vakuutusyhtiöiden talouslaskentaa vakuutusyhtiöiden näkökulmasta pelkästään vai soveltavatko he lakia siitä että myöskin vakuutuksenottajan oikeusturva voitaisiin paremmin varmistaa

tässä vakavassa kärjistyvässä taloustilanteessa erityisesti euroopassa on tärkeätä että meidän kansallisen selviytymisen ja eheyden perustaa on nyt kiitos hallituksen ja työministeri ihalaisen työn voitu vahvistaa

arvoisa puhemies

ei eduskunnan budjettivallan piirissä vaan pitkälti todella on toimittu ulkopuolella ja aiheutettu merkittävää varjovelkaantumista myöskin suomelle millä voi olla pahimmillaan suuri vakava merkitys myös meidän kansallisen selviytymisen näkökulmasta

kiinnitän huomiota oikeuskanslerin kertomuksen hyvin tärkeään lähtökohtaan elikkä siihen että harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa on keskeistä poliittisen johdon yhtä lailla kuin tutkintaorganisaatioiden johdon todellinen sitoutuminen tähän torjuntaan ja jatkuva tuki

herra puhemies

nyt on edustaja zyskowiczille kyllä rehellisyyden nimessä todettava että aika paljon kysymys on kyllä myös siitä mikä on oikeudenmukaisuus mikä on veronmaksupohja ja miten me arvostamme tiettyjä asioita

nyt on erittäin tärkeätä saada tämä käsittely nopeasti kolmeen neljään kuukauteen

tässä säätelemättömän kapitalismin ja finanssikriisin tilanteessa kyllä syylliset ovat kotouttaneet voittonsa mutta sadat miljoonat syyttömät maksavat tässä talous ja työttömyyskriisissä

vielä loppuvuodesta hallitus ja ministeri katainen todistelivat etteivät kansainvälinen rahoituskriisi ja taantuma koske suomea vaikka saunasta paloi jo yksi nurkka

muussa tapauksessa tästä on monenlaisia sisäisen turvallisuudenkin kannalta vakavia vaikutuksia

se on näin että edustaja leppä on keskustan kanssa ympäri suomea kirjoitellut ja esittänyt että kalastuslaki pitää pysäyttää vesialueen omistajia riistetään

tältä osin edustaja pekkarinen joka kovin lennokkaasti tulevaisuutta rakentaa tyylikkäästi kyllä unohtaa sen miten häpeällinen oli se käsittely silloisessa eduskunnassa

valtion ympäristönsuojeluhallinnon ja valvonnan voimavaroja heikennetään valtion tuottavuusohjelman mukaisella tavalla jolloinka jälleen myöskin tämän lainsäädännön toteuttamisedellytykset ja kansalaisten etujen valvonta ympäristönsuojelussa ja riskien pienentämisessä heikkenee valtion tuottavuusohjelmankin kautta

kiinnitän huomion siihen että nyt on entistä tärkeämpää kaikkien toimenpiteiden hallittu maltillinen käsilläpito sillä tavalla että työllisyys ja talousvaikutukset myös arvioidaan tuetaan osaamista ja meillä keskeisen vientiteollisuuden toimintaa

eun komissio puuttui suomen maataloustukipolitiikkaan nimenomaan aktiiviviljelijöiden pienviljelijöiden vuokramaata aktiivisesti viljelevien nuorten tuottajien näkökulmasta

suomen elintärkeät edut alueellisen ja kansallisen kilpailukyvyn kannalta eivät voi syrjäytyä todella nyt tämmöisen ideologisen yksityistämisvimman edessä ja siinä että mennään kaavamaisesti ilman suomen kansallisen edun arviointia tässä asiassa eteenpäin

missä määrin tätä puheenjohtaja zyskowiczin johdolla pankkivaltuusto on käsitellyt koska tämä aikaansaa selkeitä uhkia myöskin meidän oman kansallisen selviytymisen ja talouden ja työllisyyden raameihin

meillähän todella harmaa talous talousrikollisuus pureutuu jopa päätöksenteon ja hallinnon rakenteisiin kehittyvien maakuntien suomi järjestelmän kautta ja nyt olen huolissani siitä että meillä on myöskin ikään kuin kahdet työmarkkinat sallittu

se tietysti on kansainvälisen rahajärjestelmän valvonnan ja eun aktiivisuuden varassa nyt mutta myös suomessa on syytä mennä peilin eteen

tässä suhteessa tietysti nuorten työllistämistakuu ja monet muut asiat ovat tärkeitä mutta erityisen keskeiseksi tässä tulee kyllä se pysähtymisen paikka hallituksen ja eduskunnan ja kuntien ja eri viranomaisten osalta

sosialidemokraatit esittivät muun muassa valtiovarainvaliokunnassa ervvn lähettämistä perustuslakivaliokuntaan ja äänestyksellä hallituspuolueet estivät näin vakavan moraalikatokattauksen perustuslaillisen käsittelyn

sosialidemokraatit esittivät jo viime kesänä pieni ja keskituloisiin kohdistettavia veronkevennyksiä jotka tukisivat kulutusta ja työllisyyttä

siis komission ansiosta suomen maatalouspolitiikan ydin nousi myös kriittisesti meidän omien tukiratkaisujemme osalta täällä esille

tältä osin esimerkiksi tämä itämeren rikkipäästömaksu oli täysin älytön valvonta petti edellisellä hallituksella liikenneministeriön puolella

otan esimerkiksi eussa ja kovasti yksityistämisen puolella villiintyneen henkilöliikenteen raideliikenteen yksityistämis tai muut viritykset

keskityn nimenomaan enemmän tähän eduskunnan budjettivallan ja perustuslain pohdintaan jota nyt valtiovarainvaliokunnassa sosialidemokraatit ovat vakavasti tehneet

käytännössä on ollut tapauksia jotka olen myös omalta osaltani rakennusliiton satakunnan aluejärjestön kanssa saattanut oikeuskanslerinviraston selvitettäväksi jotka liittyvät muun muassa pimeän ulkomaisen työvoiman välittämiseen

siirrettiin siis meidän perusetuuksien rahoitusta valtion verokatteella verotuloilla hoidettavaksi tilanteessa jossa maa syöksyy muutenkin ihmiset eivät saa lunastettua lääkkeitään meillä on terveydenhuollossa vakavia puutteita

sosialidemokraatit ovat useassa yhteydessä kantaneet huolta siitä että kun ahon hallitus aikoinaan pani muun muassa maitokiintiöt vapaan kaupan kohteeksi niin siitä luotiin luopujien eläköityvien ekstrabonusjärjestelmä

samoin on myöskin pidettävä huolta omistajaohjauksesta ettei nyt meidän keskeisen teollisuuden rakenteita romauteta kvartaaliajattelulla

tässä ollaan vähän sanotaan nyt komissaari onnen myötä maksamassa varsin kovia hintoja mahdollisesti jopa kolkkapoika asenteesta pahimmillaan suomen maksuosuuksissa

tämäntyyppisissä ratkaisuissa esimerkiksi itävalta käyttää toissijaisuusperiaatetta ja edellyttää kansallista käsittelyä moni muukin maa eli on tärkeätä myös menettää pöytää

ruotsin edellinen porvarihallitushan tunnetusti ja sitkeästi taisteli suomalaisen veronmaksajan puolesta ja täytyy kysyä arvoisalta valtiovarainministeriltä mitä lisäarvoa tämä mielestänne tuo että entinen valtionvarainministeri ruotsista rupeaa selvittämään suomen taloutta ottaen huomioon että kansallista etua kai pitäisi ensisijaisesti pystyä suomessa hoitamaan

sinänsä täytyy sanoa että uuden hallituksen aloitettua on selvästi tämän kasinokapitalismin hallintaa pyritty aikaansaamaan niin että veronmaksajien ja suomen riskiä pienennetään ja sijoittajien vastuuta korostetaan

kyllä nyt haluaisin hallituksen sisäisen turvallisuuden ministeriryhmältä tarkemman selvityksen mitä konkreettista tämän ohjelman osalta nyt tehdään ja miten esimerkiksi sosiaalipäivystyksen ympärivuorokautinen palvelu kattavasti koko maahan voidaan nyt vihdoin aikaansaada

meidän pitää valitettavasti muistaa että edellisen hallituksen osalta meillä on muun muassa palaan myöhemmin puheenvuorossani myös kansaneläkelaitoksen selviä havaintoja siitä että meidän sosiaaliturvassa on rakenteita joihin pitää nyt puuttua

menokuri on pitänyt kehysten ansiosta mutta tulopuolella on toimittu holtittomasti kun on poistettu yritysten kelamaksu huojennettu perintö ja lahjaveroa osinkojen lähdeveroa sekä metsäverotusta

ei tietysti inflaatiota tälle menettelylle oteta mutta silloin kun on kansallisesti tärkeät asiat niin ne myös hallituksen ja eduskunnan piirissä ennakoiden arvioidaan miten varmistetaan suomen kansallisten etujen mukainen edunvalvonta

kyllä finanssivalvonnan voimavarat sekä myöskin nämä kriteerit on myös meillä ennen kuin mennään eurooppaan opettamaan vielä käytävä läpi

toinen asia joka on tuore ja joka on kansalaisten yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan kannalta todella surullinen esimerkki suomalaisista arjen tuskassaan on nimenomaan nämä hylyt sairauspäiväraha ja työkyvyttömyysasioissa

tässä tapauksessa tämä kysymys on myös vuokramaan osalta näkynyt niin että kun tilakokoa pitäisi kasvattaa nuoret kotieläintuottajat maidontuottajat eivät tahdo saada vuokramaata mistään tai jos saavat niin saavat kalliilla hinnalla ja lyhyillä vuokrasopimuksilla jolloin he eivät pysty perusparantamaan he eivät pysty ta loutensa perustaa laittamaan kuntoon

halutaan kieltäytyä yhteisvastuusta veloista joka lisäisi juuri moraalikatoa kun sen seurauksena maa tai pankki voisi ottaa suurempia riskejä

koko kotouttamiskeskustelun taustaksi pitää myös arvioida miten maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikka kokonaisuudessaan on hallinnassa koska siitä kai määräytyy kotouttamisen tarve

ruuan arvonlisäveroa on päätetty alentaa

vastalauseemme lausumaehdotuksissa esitetään että eduskunnan pitää käsitellä yksittäiset takausesitykset eduskunnan budjettivallan edellyttämällä tavalla eli tämä tiedonantomenettely ei ole riittävä ja että perustuslakivaliokunnan tulee myöhemmässä vaiheessa arvioida esitysten perustuslainmukaisuus

poliisille voidaan soittaa sen numero löytyy jos talo palaa palomies löytyy mutta jos perheessä on paha olla kenelle soitetaan kuka vastaa

tietysti on hyvä että sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelyaikoja seurataan myös oikeuskanslerinvirastossa mutta nyt mielestäni on niin edustuksellisen demokratian kuin oikeuskanslerin ja kaikkien oikeusvaltion arvoista kiinni pitävien lähdettävä kyllä siitä että nämä vakuusetuuksia koskevat asiakokonaisuudet otetaan paremmin seurantaan ja että kansalaisten yhdenvertaisuus näissä toteutuu eivätkä ihmiset syöksy mustaan aukkoon joka mielenterveyden ohella aiheuttaa myöskin merkittävää taloudellista epävarmuutta heille ja tämän jälkeen me kuulumme on tuskaisen heidän läheisilleen

eurooppa ei vedä venäjän notkahdus

nyt todella on tärkeätä että varmistetaan kotimarkkinoiden ilma hengitys ja ettei todella romahduteta koko talouden perustaa

tehtyään yhdessä kokoomuksen vauhtisokeudella virheet keskustan johto puoluesihteeriä myöten jälkikrapulassa tunnustaa nyt virheitä ja vaatii linjan tarkistuksia

kyllä yhteisön maatalouspolitiikassa on ihan hyvä että siinä suomen tällainen kansallinen luopujien ekstrabonusjärjestelmä joutuu kriittiseen tarkasteluun

muun muassa väistyvien takaajien vaikutukset ja jäljelle jäävien takaajien asema on selvitettävä ja hallituksen on annettava esitykset pankkiverosta suomessa ja esitettävä sen käyttöönottoa eu maissa samoin kuin rahoitusmarkkinaverosta ja toimittava niin että se laajasti otetaan käyttöön kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla

inhimillisesti ja taloudellisesti vaikeassa tilanteessa tarvittaisiin toimintakykyistä ja uskottavaa hallitusta sekä selkeää talouspoliittista linjaa

eikö meidän pitäisi tukea meidän omia aktiivituottajiamme työvaltaisen maatalouden vuokramaan varassa eläviä nuoria tuottajia

en minä epäillytkään että ministeri sinnemäki tässä keskeinen vetäjä on vaan keskusta tässä on rakentamassa erillislakia maataloustuotannon poikkeusasemasta kilpailuoikeudessa kuten mtk on myöskin tuonut esille

arvoisa puhemies

nythän periaatteessa on tietysti hyvä ohjeistaa jäsenmaita kohti budjettitasapainoa mutta on erittäin vakava asia suomen kohdalla jos joudutaan tilanteisiin joissa epäsymmetriset syklit meidän teollisuuden meidän suhdannepolitiikan liikkumavara lukitaan talouspolitiikkaan niin ettemme pysty puolustautumaan kansallisesti

zyskowicz joka on paitsi nokkela keskustelija myös erittäin hyvä hoksaaja ymmärsi kyllä eilisen puheenvuoroni se oli aika lailla suomea

tällä tavalla ei tämä kokonaishahmotus pysynyt käsissä ja tiedämme toisaalta että hallituksessa on hyvin tarkkaan noudatettu sitä että ei puututa toisen tontille näin ministeri holmlund ei ole puuttunut esimerkiksi palomiehiä koskeviin eikä myöskään sisäisen turvallisuuden turvapaikka tai laittoman maahanmuuton torjunta asioihin

samoin määrättiin että suojelupoliisin edustajan pitää olla mukana kiintiöpakolaisten valinnassa jotta aseelliseen toimintaan tai terroristiseen toimintaan osallistuvat saadaan eliminoitua ja estettyä valintaryhmistä

arvoisa puhemies

asia joka on jäänyt vähemmälle poliittiselle ja valtiovarainvaliokunnan ja nyt eduskunnan talousvaliokunnan ynnä muiden pohdinnalle on nimenomaan vaikutus suomen talouteen suomen talouden vakauteen ja myöskin julkisen talouden kestävyyteen

arvoisa puhemies

täytyy sanoa että aika pelottavalla tavalla edustaja pekkarisen ja kokoomuksen tiet kyllä yhtyvät

herra puhemies

eun suunnitelman mukaan elvytystoimien täytyy olla oikea aikaisia väliaikaisia kohdennettuja ja koordinoituja

tältä osin sosialidemokraatit nimenomaan edellyttivät ja pystymme yhtymään tähän mietintöön kun tähän liitettiin nimenomaan seuraava kannanotto

nämä ovat hyvin tärkeitä asioita

mutta se on erittäin vakava asia että tämä on lyhytnäköistä meidän kansallisen maataloustuotannon ja muun muassa lähiruuan kehittämisen kannalta

puhutaan säästöistä puhutaan valtion omistuksen vähentämisestä

on todella tärkeä asia että kansallisen selviytymisen näkökulmasta myöskin valtiontalouden kestävyys meidän hyvinvointimme rahoitusperusta ja nimenomaan näiden vastuiden annettujen velkojen takausten kokonaisvaikutukset arvioidaan

edellisellä kaudella ministeri pekkarinen ja häkämies myivät suomen ladun ja kelly pihoilta ja ralli lannoiteteollisuuden pilkkahintaan yaralle

hallituksen esitykset ovat ristiriidassa mainittujen periaatteiden kanssa

hallitus on tässä suhteessa vakavasti ajelehtinut